tällä hetkellä kotieläinjalostuslain ja hevostalouslain valtuussäännökset ovat hyvin väljiä eivätkä ne maa ja metsätalousvaliokunnankaan mukaan täytä perustuslain tarkkarajaisuussäännöksiä

yksilötasolla jokaisen on pakko tunnustaa että vanhuus ei tule yksin

suomen talous kasvaa ja kehittyy kansainvälisen talouden tahdissa

nykymuotoisesta luvanvaraisuudesta luovutaan

uuden lain mukaan hevoseläimiä saa keinosiementää hevoseläinten osalta keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon suorittanut henkilö kuten eläinlääkäri

lain hienoihin yksityiskohtiin sisältyy se että jokaiselle ikäihmiselle laaditaan henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi jonka perusteella tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma moniammatillisessa tiimissä

eun ulkopuolisista maista meille tärkeimmän vientisuuntamme venäjän kauppaa rasittaa maan talouden taantuma ja ruplan kurssin romahdus ja tähän vielä pakotteet päälle

nykyisen tutkintorakenteen puitteissa kotitilalla hevosia sakeina keinosiementä vai

erityinen vastuutyöntekijä nimetään ikäihmisen tueksi

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätit laki

lakiehdotusten toinen käsittely on päättymätön asia loppuun käsin

investoinnit heilahtelevat vielä enemmän kuin kokonaistuotanto

suomen talouden ongelmien syiden tunteminen ja tunnustaminen on niiden ratkaisemisen avain

kun hallitus käytti aikaansa ja poliittista pääomaansa löytääkseen yksimielisyyden vanhuspalvelulain tarjoaman hoivan ja hoitajamitoituksen sisällöstä se ei todellakaan puuhaillut pelkkien desimaalipilkkujen kanssa

uusiakin konsteja pitää silti kehittää pitää täydentää perinteisiä palveluita internetin kautta ja huolehtia siitä että ikäihmisille on oppia ja ohjausta näiden palveluiden käyttöön mutta uusien avauksien ankkuriksi tarvitaan kuitenkin vahva sitoumus ettei niillä korvata ihmisten ihmisille antamaa palvelua

sosialidemokraattien hallituspolitiikan kulmakivi on vakaa käsitys siitä että hyvinvointiyhteiskunta ei ole suomen kasvun ja kukoistuksen este vaan sen turva

päinvastoin sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen uudistus eli tämä sote uudistus on käsityksemme mukaan samaan aikaan sekä julkisen sektorin kestävyyttä tukeva rakenneuudistus että hyvinvointipalveluita parantava uudistus

terveyspolitiikka otettiin haltuun kansanterveyslailla peruskoulu otti huomaansa oppivelvolliset ja päiväkodit näitä nuoremmat

tämän lisäksi meidän on myös jokaisen huolehdittava lähimmäisis tämme vanhemmistamme sukulaisistamme ja muista tuttavapiiriimme kuuluvista vanhuksista

ikäihmisten palveluiden turvaaminen ja ikäihmisten aseman kohottaminen ovat vaalikauden tärkeimpiä kysymyksiä ja mitkään lyhytnäköiset raha argumentit eivät saa peittää tätä perustotuutta

arvoisa puhemies

hallituksen kehysselonteko lähtee tosiasiain tunnustamisesta

vaikeudet voidaan kuitenkin voittaa mikäli suomi huolehtii talouskasvun edellytyksistä ja mikäli suomen valtio huolehtii julkisen talouden tasapainosta

vaikka tänään keskustelemme valtiontalouden menokehyksistä julkinen talous pysyy pystyssä tai kaatuu tulopuolen kehityksen mukana

silti on varottava ettei kovalla menokurilla ajeta alas julkista kysyntää samaan aikaan kun vientivetoinen teollisuus vähentää työvoimaansa

hallituksen aktiivinen toiminta ja sitoutuminen kohtuullisiin veronkevennyksiin ja lisäpanostuksiin on hyvä esimerkki siitä kuinka järkevä jousto valtiontaloudessa voi tukea kestävyyttä paremmin kuin yksioikoinen leikkauslinja

eduskunnan kehyskeskustelun ja päätöksenteon viestin työmarkkinaosapuolille pitää sisältää sopuvetoomuksen ohella myös sitoumus siitä että aiemmista päätöksistä pidetään kiinni ja niissä pysytään

nämä talouden realiteetit eivät valitettavasti ohita suomalaista maaseutua ja maataloutta ja näitä leikkauksia on jouduttu tekemään

siitä huolimatta olemme kuitenkin jo hallitusohjelmassa ja myös tässä budjetissa hyvin vakavasti sillä tiellä että me haluamme turvata kotimaisen elintarviketuotannon ja elävän maaseudun

hallitusohjelmassa yksi merkittävin linjaus on se että nyt todella halutaan satsata lähi ja luomuruokaan ja tässä budjetissa on yli puolitoista miljoonaa euroa lähi ja luomuruuan edistämiseen

haluaisin kysyä ministeriltä

kuinka te näette voidaanko hankintalain uudistamisella edistää sitä että lähi ja luomuruokaa todella voidaan kouluissa ja päiväkodeissa nykyistä enemmän käyttää

arvoisa puhemies

maan eri osat poikkeavat toisistaan

hallituksen tärkeimmän tavoitteen tulee olla suomen talouden kasvun kääntäminen nousuun ja tuon nousun näkyminen työllisyyden parantumisena tavallisten ihmisten elämän ja toimeentulon edellytysten paranemisena

kun yhden koon malli ei sovi koko maahan on hallitusta toisensa jälkeen ja asuntoministeriä toisensa jälkeen helppoa ja halpaa moittia

koko opposition yhdistämä välikysymys on tehty kevyen kaavan mukaan

sen enempää kysymyksestä sen rivien välistä tai sen tehneiden puolueiden aiemmastakaan toiminnasta ei saa aavistustakaan siitä millä tavoin ongelmia pitäisi ratkaista

myös yllättävästi ja äkkinäisesti kasvaneen maahanmuuton nostamat huolenaiheet helpottavat jos sekä meille täällä asuville että tänne muuttaville riittää työtä

pääministeri sipilän hallitus on selkeästi päättänyt ottaa eron entiseen muuttaa tässä maassa harjoitettua politiikkaa

arvoisa puhemies

työmarkkinoiden yhteistyön sijaan on tuotu vastakkainasettelu

koulutuksen ja työllistämisen voimavarojen turvaamisen sijaan on tuotu työttömiin kohdistetut kuritoimet

vaikka suomalaiset ovatkin pohjoisen rakentamisen parhaita asiantuntijoita ja työtä tekevät ammatistaan ylpeät ihmiset on laadussa paljonkin toivomisen varaa

siitä ei saada tulokseksi keskimäärin nollalinjaa sillä jokaista palkankorotusalaa kompensoimaan ei saada toisille aloille palkanalennuksia

työvoimakoulutuksella tukityöllistämisellä ja muilla aktiivisen työvoimapolitiikan toimilla on tärkeä tehtävä ihmisten aktiivisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaannon parantamisessa

siihen vaikutti vahvasti se että kovienkin säästötoimien keskellä julkinen valta sijoitti tutkimukseen ja tuotekehitykseen panosti osaamiseen

jos kunta kaavoittaa yksityisessä omistuksessa olevaa maata ja tuo sille kunnallistekniikan herää tietysti kysymys siitä kenelle maan arvonnousu kuuluu

kunnallisen kaavamonopolin ja kunnallisen maanomistuksen yhteensitominen ei ole ainoa ratkaisu mutta nykyisellään se on yksinkertainen ja varsin toimiva

työpaikkoja syntyy kuitenkin kestävästi vain kannattavan yritystoiminnan ja ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta tukevien julkisen ja kolmannen sektorin palveluiden varaan

hyvään politiikkaan kuuluu myös rohkea panostaminen työllistämiseen

työllistämistuilla viestittiin siitä ettei valtiovalta unohda pitkäaikaistyöttömiäkään

vaikka paljon on vielä tehtävää on myös paljon saatu aikaan

asuntopolitiikan ikuisuusongelmista huolimatta moni asia on varsin hyvässä kunnossa

kunpa se turvaisi työvoiman tarjonnan säilyttämällä oikeuden varhaiskasvatukseen siis päivähoidon subjektiivisen oikeuden ja huolehtimalla aktiivitoimin pitkäaikaistyöttömien pysymisestä työmarkkinoilla